tämä tarkoittaisi sitä että osittainen toimeentulotukipäätös antaisi välittömästi toimeentuloa henkilölle joka joutuu täydentämään hakemustaan ja odottamaan sitä päätöstä vielä pidempään

tämä johtui edellisen hallituksen kyvystä ja halusta tehdä tämä euroopan vakausmekanismi ja luoda sinne suomalaisille sellaiset vastuut että tämä hallitus ei pääse siitä irti vaikka olisi halunnut

tässä hallituksen esityksessä on tarkoituksena tilaajavastuulain kohdalla vähentää yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveellisestä kilpailusta aiheutuvia haittavaikutuksia

mutta muistutan sen että me emme ole vielä sopineet yhtään mitään

yksityiskohdista sovitaan aina tapauskohtaisesti

meillä ei ole keinoa päästä yksin sieltä minnekään koska te ja teidän ministerinne olette meidät sinne naittaneet jo ennen tätä hallitusta

meidän täytyisi ymmärtää se että avioliitto on jollakin tavalla merkityksellinen yhteiskuntaa koossa pitävä voima perhettä yhdistävä ja lapsen turvaksi luotu myös naisen näkökannalta

ymmärrän toki että hallitus hakee säästöjä mutta toisaalta jos me menemme semmoiselta alueelta hakemaan säästöjä että vaarannetaan ihmisen terveyttä silloin me pelaamme aikamoista pokeria jossa raha ohjaa ihmisen terveyttä

siinä mielessä ymmärrän toki että mielikuva on kova että perussuomalaiset käänsivät takkinsa mutta totuus on kuitenkin se että me emme yksin voineet sille mitään

tämän me ymmärrämme

tässä hallituksen esityksessä kuitenkin nämä kaksi pääasiaa missä tässä nytten muutoksia tehdään koskevat nimenomaan juuri näitä tilaajavastuulain säännösten muuttamisia joiltain osin sekä tämän lähetetyn työntekijän osalta olevia joitain pieniä muutoksia

tämä oli minullekin siinä mielessä uutta tietoa mitä kuntapäättäjänä en tiennyt että toimeentulotuki lasten harrastusmenoihin on myönnettävä riippumatta siitä onko kunnan määrärahoissa siihen olemassa varoja

siinä mielessä ne perinteet ja historia ovat jo niin pitkät tämän avioliiton kannalta että sen romuttaminen tällaisella lainsäädännöllä ei ole millään tavalla perusteltua

perussuomalaiset näkevät suomalaisen kehitysyhteistyön merkityksen tärkeyden koska se edistää suomalaista työtä suomalaista vientiä sekä suomalaista rauhantyötä

joko se palvelu on hyvää tai sitä ei ole lainkaan kuten tässä tapauksessa tulee käymään monessa varsinkin haja asutusalueella

tämän tähden on syytä puhua asian oikeilla nimillä ja taustoilla siitä mitkä ovat faktoja tässä päätöksenteossa

nämä ovat asioita jotka meidän vaakakupissa painavat erittäin paljon ja täytyy tietenkin sanoa että enitenhän vaakakupissa myös painaa se että suomalaiset kehitysapujärjestöt ovat läpinäkyviä ja sitä rahaa menee tutkitusti perille saakka

meidän pitäisi tuntea lakia siltä osin että me emme anna väärää todistusta siitä että meidän lakimme on syrjivä tai eriarvoistava joitain henkilöitä kohtaan

yhdessä tapauksessa sosiaalivirasto esitti lausunnossaan että täydentävää toimeentulotukea myönnetään vain määrärahan puitteissa ja harkintaa käyttäen

tällä hetkellähän hänen kohdallaan tulee noudattaa suomalaista työsopimusta ja suomen lain säädöksiä esimerkiksi työajan vuosilomien ja vähimmäispalkkojen osalta

arvoisa puhemies

saman verran oli myös kotona synnyttäviä jotka synnyttivät ilman suunnitelmaa lapsensa kotona

tältä osin apulaisoikeusasiamiehen sijainen totesi että sosiaalivirastolla on virheellinen tulkinta täydentävästä toimeentulotuesta

viennin edistämisessä omakohtaiset kokemukset ovat osoittaneet sen että suomessa ei riittävästi tueta ennen kaikkea pk yritysten vientimahdollisuuksia vaikkapa kiinaan

se on tämä hallituksen esitys siltä osin että hallituksen esityksessä sanotaan että lapsen uskonnollisen aseman määräytyminen muutetaan

edustaja viitanen on totta että keskustaa hävettää nyt heidän aiemmin tekemänsä tukipolitiikka mutta sosialidemokraatteja hävettää myöhemmin viimeistään kuntavaaleissa joten odotapas vain

me puhumme täällä paljon team finlandista ikään kuin se olisi taikasana joka poistaisi nämä viennin esteiden ongelmat mutta käytännön tasolla monet muut maat tukevat yrityksiään huomattavasti enemmän

parempi myöhään kuin ei milloinkaan joten toivon että hallitus ottaa erityisen vakavasti nämä edustajien katajan ja toivakan tekemät lakialoitteet pikavippitoiminnan kieltämiseksi tai sen voimakkaasti muuttamiseksi toisenlaiseksi

toimeentulotuki tältä osin ei ole määrärahasidonnainen vaan tarveharkintainen ja laissa määrätty viimesijainen taloudellisen tuen muoto

minä luotan ainakin ammattihenkilöstöön ja heidän mielipiteeseensä siitä että on tärkeä turvata äidin ja lapsen terveys siten että synnyttämään pääsee nopeasti

arvoisa puhemies

nythän se on niin että äidin päätösvallassa on sanoa jos ei yksimielisyyttä perheessä synny mitä uskontokuntaa mahdollisesti lapsi edustaa

esimerkiksi ruotsi ja keski euroopan maista vaikka saksa konkreettisin toimin tukevat hyviä innovatiivisia asioita yritysten kohdalla ja avaavat polkuja kiinan markkinoille

tällä on sellainen merkitys että se vaikuttaa lapsen kasvatukseen varhaiskasvatuksessa ja koulussa se vaikuttaa siihen pääseekö hän mukaan esimerkiksi uskontotunneille vai ei

kysymys ei ole mistään tunteellisesta heittelystä puhujapöntöstä vaan kysymyshän niin kuin itsekin sanoit on lakialoitteesta ja puhutaan terveydenhoitoalan henkilökunnan oikeudesta osallistua siihen

arvoisa puhemies

elikkä esimerkiksi tällainen lasten harrastemenoihin myönnettävä toimeentulotuki jos harrastus on kestänyt kauan on myönnettävä asiakkaalle määrärahojen loppumisesta riippumatta jos asiakkaalla on siihen laissa edellytykset täyttävä tarve

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ihmettelevät missä ovat ne kansainväliset pankit analyysitalot tai talouslehden toimitukset jotka antaisivat eurokriisin hoidosta edes tyydyttävän arvosanan

nytten tässä hallituksen esityksessä halutaan ikään kuin parantaa tätä tilannetta siten että esityksessä ehdotetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain mukaista työn teettäjän huolellisuusvelvoitetta laajennettavan

täällä on paljon puhuttu näiden vuosien aikana siitä että tämä lakiesitys avioliittolain muuttaminen ei ole keneltäkään pois mutta tässäkin on yksi pieni esimerkki siitä keneltä tämä on pois

nythän ei ole tämä keskustelu menossa tässä vaikka siihenkin olisi varmaan minulla oma kantani

näitä esimerkkejä on kirjassa useita satoja ja siinä mielessä toivoisin että tämä kirja luettaisiin huolellisesti kuntapäättäjien keskuudessa sekä ennen kaikkea johtavien virkamiesten parissa

ehdotuksessa sanotaan että työn teettäjän tulisi antaa ulkomaalaiselle työsopimusosapuolelle kirjallisesti tieto lakia valvovasta ja neuvovasta viranomaisesta

tukisummissa lisätään jatkuvasti ylöspäin menoa joten kysyn

suomessa ei olla uskallettu ottaa riskejä

arvoisa puhemies

lakivaliokunta on perustellut tätä muuttamista siten että tämä muutos on tarpeen koska se kohtelee erilaisia perhemuotoja samalla tavalla tästä eteenpäin

elikkä käytännössä tässä nyt ainoastaan käsketään tätä työnantajaa antamaan paperi jolloin työntekijä voi ottaa yhteyttä tahoon joka kertoo että tämän pitää saada suomalaisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja niin edelleen

kiitos

minun mielestäni sosiaalinen syy suomessa voi olla se että rahat ei riitä etelänmatkaan jos minä synnytän lapsen ja rupean hoitamaan sitä

kuitenkin aseista riisumisen merkitys on jäänyt ainakin suomen poliittisissa tavoitteissa kokonaan huomioimatta siinä että palestiinalaisalueelle saataisiin rauha

olen samaa mieltä edustaja kalliorinteen kanssa siitä että tällaiset asiat pitäisi laittaa sote uudistuksen yhteyteen valmisteluun eikä tuoda erillisenä irtonaisena osana kuten nyt tehdään

tarkoitukseni ei ollut tässä asian käsittelyn yhteydessä puhua yhtään mitään mutta täytyy tunnustaa että sosialidemokraateista kuusisto ja viitanen yleensä saavat meidät innostumaan keskustelemaan aiheesta

ja tätä on perusteltu lakivaliokunnan kannalta yhteisvastuulla ja yhdenvertaisuudella ajatellen päätöksiä lasta koskevista asioista

sosiaalinen syy voi olla ihan mikä tahansa tänä päivänä saadakseen abortin tehtyä

siinä mielessä olisi suotavaa että suomalaiset pystyisivät esimerkiksi ruokaa rupeamaan viemään ei pelkästään koulutusta ja terveystuotteita vaan myös tämmöisiä perinteisiä asioita joita meillä pidetään arvossa

pitääkin kysyä arvoisa puhemies eroavatko suomalaiset pikavippiyritykset italian mafiasta muulla tavoin kuin toimittamalla perinnän inhimillisemmin

eikö niin

ongelman tästä tekee mielestäni se että hallitus joka haluaa torjua harmaata taloutta ei lainkaan puutu siihen että tämä kuuden kuukauden sääntö muutettaisiin joiltakin osin

meillä kuitenkin suurin osa perheistä on ihan normaaleja heteroperheitä lähestulkoon kaikki tässä maassa ja nytten käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jos on tulevaisuudessa näitä isättömiä lapsia niin kuin niitä jatkossakin on tässä yhteiskunnassa niin käytännössä äiti ei enää voi sanoa että meidän lapsemme muuten menee sitten ihan normaalille uskontotunnille

odottaisin hallitukselta vastinetta tähän tulevaisuusselontekoon siten että hallitus toisi omalta osaltaan toimenpidesuunnitelman millä tavalla me lähdemme eteenpäin ettei tämä jää taas yhdeksi pohdinnaksi pohdintojen suureen joukkoon

esimerkiksi vuokratyöntekijöiden veromenettelyhän on se että vuokratyöntekijä hänkin voi olla lähetetty työntekijä mutta hänet luetaan vuokratyöntekijäksi jos hän tulee virosta suomeen jos hänellä on suomalainen työnjohto suomalaiset esimiehet täällä maksaa veronsa suomeen ensimmäisestä työpäivästä saakka

hamasin ja palestiinalaishallinnon lasten parissa tekemä kasvatustyö tähtää peruskirjankin mukaan jihadin ja antisemitistisen vihan istuttamiseen

tämän johdosta käräjäoikeuksien velkomiskanteista jo yli puolet johtuu pikavipeistä kun velallisilta peritään saatavia oikeusteitse

elikkä puhuit paljon monesta muusta arvovalinnasta veteraaneista ja muista siinä sivulauseella mutta todelliset arvovalinnat tulee kyllä esille teidän puheestanne kun te rupeatte puhumaan että rakenteisiin investoiminen on tärkeämpää kulttuuriin ja moneen muuhun kuin esimerkiksi ihmiseen investointi

maailma on pullollaan todisteita siitä kuinka ykn järjestön unrwan kouluissa lapsia aivopestään vihamaan juutalaisia vaikka unrwa omissa lupauksissaan väittää jokaiselle lapselle opetettavan ihmisoikeuksia suvaitsevaisuutta ja väkivallattomuutta

pikavippiyritykset toimivat ilman lakiin pohjautuvia pelisääntöjä

kuka tahansa voi perustaa pikaluottoyhtiön ja alkaa kiskoa mitä erilaisimmilla käsittelykulunimikkeillä köyhää ja käyttää hyväkseen nuoruuden ymmärtämättömyyttä tai toisen taloudellista hätää

me emme anna enää päätösvaltaa edes vanhemmille äidille tässä tapauksessa vaan me haluamme siirtää sen päätösvallan jonkun tuomarin käsiin tai yhteiskunnalle

yritykset eivät itse välitä säännellä toiminnan eettisyyttä ja tilanteen päästyä tälle tasolle on koko pikavippitoiminta kiellettävä ja korvattava muulla tavoin

arvoisa puhemies tällainen kehitysapuyhteistyö ei ole suomen edun mukaista että me heitämme rahaa ihmisten vihan kasvattamiseen toisten vihaamiseen tai toisten aivopesemiseen

haluan vielä tarkentaa sen verran että eihän minulla ole mitään liiketoimintaa tai tarhaajia itsessään vastaan

joten nämä maininnat näistä että me oikeasti muka teemme jotain näitten heikompiosaisten hyväksi ei oikein pidä paikkaansa jos me katsellaan vähän laajemmalti tätä koko kysymystä

kirkolla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa

nimittäin yksi iso epäkohta jota hallitus ei ole huomioinut on se että tämä palkan polkeminen on erittäin helppoa tämän työntekijän kohdalla koska verottajalla ei ole oikeutta ilmoittaa esimerkiksi mahdollista alipalkkaepäilyä työsuojeluviranomaiselle

perustuuhan yritystoiminta mahdollisimman suuren voiton tuottamiseen omistajille ja onko eettisesti oikein riistää taloudellisesti hädässä olevia ja samanaikaisesti nauttia lain suojaa kiskontatoiminnassaan

minä väitän että seuraavana hetkenä välittömästi sieltä vasemmalta siiveltä ruvetaan vaatimaan kirkolta kirkollisveronkanto oikeutta pois jos he eivät tule vihkimään samaa sukupuolta olevia henkilöitä

minä uskon myös siihen että totta kai valtaosa heistä haluaa ilman muuta tehdä parasta eläimilleen kun he niitä kasvattavat

viime lähetekeskustelussa hallituksen esitys terveyspalveluiden laajentamisesta laittomasti maassa oleskeleville sai täystyrmäyksen sekä hallituksen että opposition kansanedustajilta

tämä on pala palalta norsun syömistä kuten edustaja laukkanen kertoi pala palalta me murramme kaikki ne esteet sen tieltä ettei tämä yhteiskunta muuttuisi yhä enemmän liberaalisempaan suuntaan

mutta se perimmäinen periaate itselläni on se että minä en vain voi ymmärtää sitä onko jokin eläin luotu elämään koko ikänsä häkissä vain sen tähden että sen nahka puetaan päälle

mitä hyödyttää antaa lappu kaverille jos ei siitä kuitenkaan voida ilmoittaa eteenpäin

siinä mielessä toivoisin että hallitus kiinnittäisi huomiota tämmöiseen asiaan ja laajentaisi tätä säännöstä siten että nämä alipalkkaepäilyt ilmoitettaisiin työsuojeluviranomaiselle ja näihin voitaisiin jollain lainsäädännöllisellä tavalla puuttua voimakkaammin

palveluiden laajentaminen tulisi kuitenkin johtamaan jopa siihen että laiton maahantulo lisääntyy ja paperittomat vaativat itselleen ja sukulaisilleen yhä parempaa palvelua

olisin toivonut suomen eduskunnalta toisenlaista lähestymistapaa tämmöisiin vaikeisiin kipeisiin koko yhteiskuntaa koskettaviin lakimuutoksiin

edustaja haglund ja edustaja heinonen ei toki varmasti ole niin että tällä on mitään vetovoimatekijän roolia kuten ei varmasti ollut pääministerin asunnonkaan kanssa

siksi pitää kehittää muita edullisempia luottomuotoja sitä tarvitseville kuten esimerkiksi sosiaalisen luototuksen kehittäminen ja sen mahdollistaminen jokaisen ulottuville

kun tätä asiaa viimeksi käsiteltiin nostin esille sen että lakia ei sovellettaisi suomessa luvallisesti oleskeleviin ulkomaalaisiin mikä rajaisi muun muassa vailla vakuutusturvaa oleskelevat kaakkois euroopasta lähtöisin olevat romanitaustaiset henkilöt lain soveltuvuusalan ulkopuolelle

olisin toivonut että lakivaliokunta olisi seissyt viime vaalikauden lakivaliokunnan näkemyksen takana

lähetetty työntekijä ei välttämättä saa suomalaista palkkatasoa täällä vaikka se työsopimuksessa lukee